laillisuuskysymyksiin on täällä salissa kiinnitetty huomiota useampaan kertaan ja ministeri stubb sanoi äsken että on epätodennäköistä hyvin epätodennäköistä että yhtään merirosvoa otetaan kiinni ja niitä lähdetään suomeen tuomaan oikeusistuntoihin

ihan yhtä lailla valitettavasti on hypoteettisesti mahdollista tapaus jonka entinen suurlähettiläs kertoi huumorina että merirosvo anoo turvapaikkaa suomen pohjanmaa laivalta välittömästi sinne kannelle päästyään koska hänhän on suomen maaperällä silloin

ei ole mahdollista toistaa ruanda oikeudenkäyntikuluja yhdenkään merirosvon kohdalla eikä ole mahdollista lähteä siihen että ratkaisemme sitä saako turvapaikkaa ja minkälaisiin perheen yhdistämisiin sitten vielä kauhuskenaariossa jälkeenpäin mentäisiin

mitä vielä ollaan tekemässä jotta nämä laillisuuskysymykset saadaan ratkaistua

yhdysvallat on sanonut että yksi heidän tärkein syynsä olla afganistanissa on se että afganistan on turvallisuusuhka yhdysvalloille

toisaalta voidaan katsoa myös että ihmisoikeuskysymykset ovat niin suuri syy että jo niiden takia suomen joka on sivistysmaa kuuluu olla afganistanissa huolehtimassa erityisesti naisten lasten turvallisuudesta heidän tasa arvoisesta oikeudestaan terveydenhuoltoon ja koulutukseen jnp

arvoisa puhemies

jos lähdemme sieltä nyt tässä tilanteessa niin minusta se on osoitus siitä että olemme valmiita jättämään asian muiden hoidettavaksi ja suomi ei enää hoida niitä yk velvoitteita mihin se on sitoutunut kuitenkin

kuitenkin se ristiintaulukointi jolla tätä panostuotos suhdetta on arvioitu ja muut tekijät jotka ovat vaikuttaneet siihen että lähdetään juuri atalanta operaatioon eikä esimerkiksi osallistuta unifil operaatioon olisi syytä ehkä tuoda vielä selvemmin käsittelyyn ihan senkin takia että perussuomalaisten nyt harrastama ymmärtämättömyys ja sen perusteella kansankiihotus ei leviäisi laajemmin suomalaisten keskuuteen paino sanalla ymmärtämättömyys asioiden syyseuraus suhteista

missä määrin tämä vaikuttaa suomalaisten joukkojen paluuseen afganistanista sitä on syytä miettiä

on tietysti liukuva paluu mutta joka tapauksessa tämä tulee vaikuttamaan mutta millä tavalla samoin se määrä millä joukoilla jatkossa suomi lähtee afganistaniin

joko osallistumme pitkään pienellä panostuksella tai sitten teemme lyhyesti niin tehokkaan kampanjan että saamme afganistanin itse hoitamaan ne yhteiskunnalliset velvoitteensa joilla maa saadaan edes jonkunlaiselle tielle kohti demokratiaa ja toimivaa yhteiskuntaa

tältä pohjalta voisi kyllä argumentoida että on syytä katsoa onko alueella tarpeen olla ja mahdollista olla pidempäänkin

laillisuuskysymyksiin on täällä kiinnitetty huomiota monta kertaa ja tämä on asia josta varmastikin myöskin puolustusvaliokunnassa tullaan käymään keskustelua

mielestäni kuitenkin on hirveän tärkeää että kaikki panostukset ja ponnistelut laitetaan siihen että suomi ykn jäsenenä hoitaa ne velvoitteensa joita sivistysvaltiona meiltä kohdistuu afganistanilaisia naisia ja lapsia ja miehiä kohtaan ja nämä hoidetaan mahdollisimman hyvin

keskeistä on se että toimintamallit myöskin operaatioon osallistuvilla merimiehillä ovat aukottoman selviä mutta yhtä lailla se että nämä päätökset siitä mihin kiinniotetut merirosvot siirretään oikeudenkäyntiä varten ovat aukottoman selviä

meillä on pari kuukautta tässä aikaa tehdä tätä työtä ja toivon että siinä tehdään työtä tosissaan juuri senkin takia että ihmisille ei jää epätietoisuutta mihin näitten laillisuuskysymyksien kanssa joudutaan emmekä joudu vastaamaan tarpeettomiin rasistisiinkaan huomioihin

kuitenkin muistutan vielä että hypoteettisesti mahdollisuus että joku toivoo vaikka turvapaikkaa suomesta on olemassa ja on otettava aivan vakavasti tämä tilanne

tätä me emme halua

me haluamme turvata sen että nämä avustuskuljetukset somalian vesistöllä sujuvat ongelmitta ihmiset saavat ruoka apua saamme tehtyä sen työn mitä sinne lähdemme tekemään eli pitkälti voisi sanoa että kun operaatio on ohi niin toteamme sen olleen hyvinkin humanitäärinen operaatio

on vaikea kuvitella että suomalaista miinalaiva pohjanmaata kohtaan mikään merirosvojoukkue hyökkäisi

annan täyden tukeni tälle mutta toivon että siitä käydään hyvä keskustelu valiokunnissa ja aikanaan mietinnön pohjalta myöskin eduskunnassa uudestaan jotta asiattomilta epämääräisyyksiltä ja ymmärtämättömyydeltä säästyttäisiin

minusta on ymmärtämätöntä se ettei tiedä mikä on syy ja seuraussuhde sillä että me lähdemme atalanta operaatioon mukaan tai jäämme sieltä pois tai jos käymme keskustelua somaleista sillä argumentoinnilla mitä perussuomalaiset tällä hetkellä harrastavat

se on kliininen analyysi teidän toiminnastanne

tässä on vakava tilanne meillä käsissä ja on todella oltava tarkka siinä että sillä retoriikalla mitä me täällä käytämme emme lietso tilannetta yhtään pahemmaksi

samaan aikaan kun sosialidemokraatit arvostelevat sitä että ei ole riittävästi elvytetty on vaadittu että velkaa pitäisi ottaa milloin vähemmän milloin enemmän

muistutan että sosialidemokraattien omat verotuottoarviot ovat ylittäneet kaikki perusteettomatkin ajatukset

samoin ed

ei nyt retoriikalla pahennettaisi tilannetta ollenkaan pyydän

arvoisa puhemies

tällä tuleva presidentti obama uskoo luovansa viisi miljoonaa uutta työpaikkaa

näkeekö ympäristöministeri että suomessa uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen sijoittamalla voitaisiin elvyttää taloutta ja synnyttää uusia työpaikkoja juuri nyt tulevina lähivuosina

itse asiassa vähintään yhtä tärkeää kuin se mitä on tehty työttömien hyväksi mikä on erittäin paljon tässä lisätalousarviossa kuten voidaan luvuin osoittaa on se mitä tehdään työllisten hyväksi

meillä on tehty hyvissä ajoin veronalennukset jotka pitävät yllä sitä ostovoimaa jolla me pidämme yllä suomalaista yhteiskuntaa yritystoimintaa

tässä tulee myöskin vastaan kelamaksu joka nimenomaan antaa mahdollisuudet paremmin yrityksille jatkaa toimintaansa sen sijaan että ne lähtisivät irtisanomaan väkeä mikä tällä hetkellä on suuri uhka

mutta hyviä esimerkkejä on kopioitavissa esimerkiksi tampereelta

mutta kuka jatkossa tuottaa kulttuurin sen jota sitten lapset ja vanhukset sairaat terveet työstään uupuneet meistä kukin voi käyttää olkoon se sitten suomenkielistä ruotsinkielistä saamenkielistä tai jotain muuta

teen kaksi konkreettista kysymystä

mitä aiotaan tehdä prosenttiliikkeelle

se on unohtunut

veikkausvarojen jakautuminen tällä hetkellä eri taiteenaloille on aika räikeää

kuitenkin samalla se osoittaa sen kuinka rahoituksella on suuri merkitys sille mitä taiteenalaa saadaan suomessa edistettyä

mitä meinataan tehdä kuvataiteen hyväksi veikkausvarojen jakamisessa

afganistanin operaatio on keskeinen osa suomen ulko ja turvallisuuspoliittista toimintaa ja se on myöskin tärkeä osa suomen eu politiikkaa ja siksi on tärkeää että olemme afganistanissa

mitä niillä kouluilla tehdään

afganistanilaisten tämänhetkinen tärkein huoli on turvallisuus ja huolena on nimenomaan se että talebanit ryöstävät käyttävät väkivaltaa rikkovat koulut eivät päästä tyttöjä kouluun

toinen huoli on tuloelinkeinot eli se millä afganistanilaiset ihmiset elävät

lasten koulunkäyntimahdollisuudet ovat parantuneet oleellisesti ja tasa arvo on lisääntynyt ja tästä meidän naisina on erityisen tärkeä huolehtia että tyttölapset pääsevät kouluun

kun nollasta aloitetaan on ihan selvää että näissä vuosissa ei ole paljon ehditty saada aikaiseksi mutta nämä luvut osoittavat että me olemme saaneet hirveästi aikaan

suomen irtautuminen afganistanin tilanteesta olisi erittäin lyhytnäköistä

ministeri pekkarinen sanoi että kenellä tahansa on oikeus pistää putkea sinne mutta me emme edes halua keskustella siitä että kun itämeri pilaantuu niin miten se saataisiin edes siihen tilaan missä se on ennen putken laskemista maahan

tästä nimenomaan pekkarisen lausunnosta että kenellä tahansa on oikeus laskea putkea talousvyöhykkeelle ja suomella ei ole mitään oikeutta vaatia mitään ei koplata mitään tulee mieleen tehdäänkö täällä tällä hetkellä teatteria eduskunnan kustannuksella

minusta kriittisen suhtautumisen ei pidä tarkoittaa sitä että vastustaa mutta nyt me emme edes käy keskustelua siitä mitä itämerelle tämän jälkeen tapahtuu

arvoisa puhemies

itse humanistina olen hyvin iloinen siitä linjasta että nyt kun perusopetukseen luvataan indeksin mukaiset korotukset jatkossakin lisäksi luvataan yliopistoille että heillä on mahdollisuus hankkia rahaa

näin vain turvataan se että suomessa sivistysyliopisto säilyy

meillä jatkossakin on mahdollisuus opettaa teoreettista filosofiaa arameaa ja hepreaa joita maailman suuret yliopistotkaan eivät noin vaan tällä hetkellä opeta

miksi me sallimme ilmaisen koulutuksen kaikille maailman kansalaisille kun huolehdimme samaan aikaan niin tarkkaan siitä että terveyskulut maksetaan vain suomalaisille edus tai ao pelkonen vastasi

kunta ja palvelurakenneuudistus on välttämätön

tämä oli ihan ällistyvää erityisesti sen takia kun itse olen ollut mukana siinä keskustelussa mitä puolustusvaliokunnassa käytiin ja muistelen sen osallistumisen mikä sosialidemokraateilla oli puolustusvaliokunnassa tämän lausunnon kirjoittamiseen

onko eulla keinoja laittaa esimerkiksi tukipolitiikalleen joitakin samanlaisia reunaehtoja jatkossa maille jotka eivät täytä tämänhetkisiä budjettisääntöjä

vaikuttaa ihan selvästi nyt siltä valitettavasti että sosialidemokraatit ovat tehneet oman tulkintansa siinä minkälaista peliä tämän afganistanista poistumisen suhteen kannattaa tällä hetkellä käydä koska mielipiteet ovat nyt selvästi koventuneet siihen nähden mitä puolustusvaliokunnassa teidän ryhmäpuheenjohtajanne myös käytti lausunnon kirjoittamisen yhteydessä

samalla kysyn myös sitä että jos suomea ei johdettaisi niin kuin kreikkaa ottaen huomioon kaikki eläkepolitiikka ja palkkakulut jnp

tietysti olisi hirveän toivottavaa että sosialidemokraatit osallistuisivat siihen puolustusvaliokuntatyöskentelyyn enemmän jolloin ne kannat tulisivat ehkä paremmin esiin myöskin sitten ja ymmärrettäisiin kirjoittaa niitä paremmin

arvoisa herra puhemies

kysyttiin bail outista

eikö naton heijastusvaikutuksiin liity myös se että jos suomi yhdessä ruotsin kanssa liittyisi natoon niin kun tähän mennessä natoon on liittynyt venäjän ulkopuolella ainoastaan vihamielisesti suhtautuvia maita mutta kun suomi ja ruotsi myötämielisinä ja venäjän ystävinä liittyisivät niin sehän olisi suorastaan liennyttävää naton ja venäjän välisille suhteille

miinaa ja joka näissä sen teki mikä tällä budjettiraamilla on täysin mahdoton tehtävä eikö ole parempi myöntää olevansa väärässä kuin jatkaa jopa ilottelua siitä että näin me päätimme ja olimme kaikki yhtä ymmärtämättömiä

valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta nimittäin on mykistävä

alkuun on kuitenkin syytä kiittää hallitusta niistä teoista ja saavutuksista joita kulttuurin hyväksi kuluneella eduskuntakaudella on tehty taiteilijoiden sosiaaliturvajärjestelmä kulttuuriseteli ja kirjastokentän rahoitus tietysti päällimmäisinä

minä pidän tätä puhetta nyt siksi että se on osa eduskunnan toimintakulttuuria lohikeittolounaani oli suomalaista lounas ja ruokakulttuuria pukeutumiseni aamulla liittyy työpaikan pukeutumiskulttuuriin poliittisen kulttuurin ministeri itse mainitsi hetki sitten

voin siis helposti kuvitella sen pettymyksen jonka tämä selonteko aiheuttaa niille jotka ovat oikeasti osa kulttuurisektoria suomessa

totuus on että ilman sitä ammattilaisten vankkaa kulttuuripanosta joka halutaan liian helposti nyt segmentoida korkeakulttuuriksi meillä ei olisi sitä arkikokemukseen perustuvaa kulttuuria mistä nyt keskustelemme

sitä jota nyt höttöisesti ylistetään kaikkien saatavilla olevana ja erityisen hienona ja onnistuneena oman yhteiskuntamme elementtinä sitä jossa huolta on kannettava enää perinnekulttuurista ja ehkä rakennuskulttuurista tai kulttuurin merkityksestä kriisinhallinnalle

tämä selonteko lähtee ajatuksesta että maailmalta tulee vaikutteita ja ilmiöitä jotka me politiikkaohjelmilla ja tutkimuksella jalostamme kulttuuriksi

sen pitäisi kuitenkin lähteä siitä että tunnistamme mikä on kulttuuria ylläpitävää toimintaa ja millä toimin suomalaista kulttuuria laajennetaan maailmalle

keskittyminen vaikka rakennustaiteeseen suomessa ympäristön kulttuurin merkitykseen tai maahanmuuttajien omien kulttuurien ylläpitämiseen on toki sinänsä arvokasta kulttuurityötä mutta se on kovin kevyttä globaalisti kilpailukykyisen kulttuurisektorin hengissä pitämiseksi

elokuvataiteeseen käytetyt rahat osoittavat selkeästi että taiteeseen satsatut rahat tuottavat sekä taloudellista voittoa että lisäarvoa eikä taloudellisessa voitossa voi taiteen ja kulttuurin kohdalla olla mitään väärää

pidän hyvin matalaotsaisena sitä keskustelua missä lähdetään yksinkertaistamaan että jos nostaa tämän kaasuputken ympäristövaikutukset esiin niin se olisi automaattisesti russofobista putken vastustamista